seuraava hallitus uudistaa ja silloin katsotaan myöskin johdonmukaisesti eteenpäin jolloin varmuus maakunnissa myöskin säilyy

ja peräänkuulutan viimeksi perusradan ja perustienpidon rahoituksen lisäämistä ja kaiken kaikkiaan muutenkin rahoituksen lisäämistä

me olemme pahasti jääneet jälkeen kehityksessä ja siksi rahan saaminen erilaisin keinoin on äärimmäisen tärkeää

sen lisäksi lisäbudjetissa tulee lisää

per vuosi maksaa syrjäytynyt nuori

tämä keskustelu on nyt äärimmäisen hyvää

siksi on äärimmäisen tärkeätä kantaa huolta nuorten työllisyyden hoidosta ja juuri estää se että yksikin nuori syrjäytyisi

ministerit ovat asiallisesti vastanneet myöskin turvallisuutta koskeviin kysymyksiin jotka ovat kansalaisten taholta nousseet esiin eikä niissä tarvitse nähdä mitään mörköjä

suomi hoitaa hyvin myöskin aluevalvonnan ja merivalvonnan ja se on hyvä myöskin kansalaisille tuoda esiin mutta ne ovat kuitenkin kysymyksiä jotka on joka päivä hoidettava

se vahvistaa myöskin meidän ja venäjän välistä yhteistyötä rajanaapureina

toivottavasti myöskin venäjä lähtee mukaan tähän merivalvonnan kokonaisuuteen mikä olisi äärimmäisen tärkeää myöskin ihan puhtaan merivalvonnan kannalta kun niin paljon aluksia liikkuu

tuli myöskin esiin että poliisi ja lupahallinto jätettäisiin ulkopuolelle tuottavuusohjelman jolloin sitten vähennystavoitteet kohdistuvat yhä pienenevään henkilöstöryhmään

poliisin taloudellinen tilanne on kokonaisuudessaan tiukka se todettiin valiokunnassa ja muun muassa monet kiinteistöhankkeet asettavat kovia vaatimuksia toiminnalle ja varsinkin kun siirtyvä erä on jäänyt pieneksi

tietenkin pitää kehittää toimintatapoja mutta kysymykseni on millä tavalla tästä haasteesta selvitään koska sisäinen turvallisuus kaikkinensa on äärimmäisen tärkeää

poliisin nopea toiminta vaikka vain pienissä lupa asioissa on äärimmäisen tärkeää jotta kansalaiset luottavat poliisiin joka on äärimmäisen korkealla tasolla myöskin tässä

toisena kysymyksenä edelleen nostan esiin rajavartiolaitoksen myönteisen kehityksen uusien teknisten järjestelmien hankinnassa merialueille

puolustushallinnon osalta suuntaamme reservijärjestöjen ampumaseuroille ja toivotaan että myöskin veikkausvoittovaroista siviiliampumaseuroille vastaavasti osoitetaan määrärahaa

johtuen eläkekarttumista ja muista halutaan palvella pidempään ja on vaikea arvioida miten tuo eläköityminen tapahtuu

tietenkin myönteisesti on todettava ne suuret hakijaluvut jotka poliisin osalta poliisiammattikorkeakouluun ovat olleet ja se antaa mahdollisuuden kuitenkin mittavaan valintaan

tekninen valvonta on ollut jo pitkään se toimintaperiaate millä rajavartiolaitos on aktiivisesti hoitanut tätä sinänsä haasteellista rajaa

kun jaosto kävi virossa saimme kuulla aikamoisista ongelmista kun valko venäjältä ja muualta väkeä tulee happy hour tunnin sisällä useita satojakin joskus päivittäin kun raja on auki ja he sitten näkyvät täällä suomen puolella

valiokunta viime vuonna edellytti että etujen pitää olla samassa suhteessa kuin muissa pohjoismaissa tai vertailukelpoiset

erityisesti halutaan kiinnittää huomiota siihen että kuntakorvauksia edelleen korotetaan jotta vastaanottokeskuksista voitaisiin sitten tulijoita siirtää kunnille

arvoisa rouva puhemies

oleellista on että turvapaikkahakemusten määrät vähenevät niitä pystytään nopeammin käsittelemään ja päästään siirtämään kuntiin jolloin tilanne paranee

siksi tässä pyrittiin kiirehtimään koska suuri upseeri tai aliupseeripoistuma yhdellä kertaa olisi tuonut melkoiset haasteet

siitähän pitkään väännettiin tuolla puolustusministeriössä kättä mutta tämä on hyvä tällä hetkellä ja takaa sen että halukkaat voivat vielä jatkaa palvelua ja niin että tuo elinaikakerroin ei vanhuuseläkettä sillä tavalla leikkaa

kuitenkin tuo selvitystyö siitä että puolustusvoimilla olisi halutessaan mahdollisuus jatkaa myöskin sotilasvirassa palvelevien palvelusaikaa niin että syntyisi riittävä eläke on erittäin toivottava

vaikka tavoitteena on saada myöskin reserviin riittävä sotilashenkilöstö niin elinajan piteneminen ja kunnon kehittyminen mahdollistavat sen että meillä on myöskin reservissä sittenkin kohtuullisen hyvin varsinaiset sodanajan tehtävät hoitavia sotilaita

kuten jo totesin jaosto kuuli paljon asiantuntijoita varusmiesten tämän hetken tilanteesta ja yhdyn siihen huoleen mikä puolustusvaliokunnan puheenjohtajallakin on että varusmiesten motivaatiotasoon ja kaikkiin niihin etuisuuksiin on kiinnitettävä korostettu huomio tulevaisuudessa että yleisen asevelvollisuuden arvostus säilyy kaikissa vaiheissa

pidän erittäin hyvänä että tämä ratkaisu tässä vaiheessa voitiin tehdä ja työrauha puolustusvoimissa myöskin säilyy erityisesti lentävän henkilöstön keskuudessa jossa poistuma olisi voinut olla varsin mittava

kuopan toteamukseen horneteista

ne eivät ole mitään rynnäkkökoneita

perustuu raskasasetutkimukseen ja edellisen selonteon mukaisiin linjauksiin se että kaukovaikutteinen ominaisuus niille hankitaan

millä tavalla vaikuttaa edessä oleviin puolustusmateriaalihankintoihin tekninen kallistuminen joka on ollut varsin merkittävä ja tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa

tuomiojan ihan aiheelliseen huoleen siitä meidän läsnäolostamme rauhanturvatehtävissä nyt kun kosovo loppuu

olemme afganistanissa sillä joukolla vajaalla kahdella sadalla ja muutamalla hengellä jossain muualla se on paljon paljon vähemmän kuin vuosia sitten

on vakavasti harkittava mihin me menemme arvioitava ja uskon että näin sekä ulkoministeriössä että puolustusministeriössä tehdään ja se viesti tuli myöskin presidentiltä kun hänen luonaan käytiin

vielä tuohon ed

tämä selvitystyö joka on käynnissä on erittäin tärkeä ja siinä myöskin silloin henkilöstöjärjestöt pääsevät ottamaan kantaa koska on tärkeää että tämä valmistelutyö tehdään nyt sitten niin että henkilöstö on kiinteästi mukana koska se ei voi olla yksinomaan saneluratkaisu

kun ampuma aselakiesitys tuli hallitukselta aloitettiin kiivas keskustelu julkisuudessa

suomi oli euroopan maista sellainen jonka talous perustui eniten vientiin ja kun se tyssäsi reilu vuosi sitten niin ajoimme seinään täydellä vauhdilla

mutta niin kuin sanoin ensi viikolla eräs ratkaisu on jo tulossa jossa yhden henkilöstöryhmän osalta tehdään tästä poikkeava

valmistelutyössä ei riittävästi oikeastaan ollenkaan kuultu niitä järjestöjä joiden eräänä tärkeänä osana on ampumaurheilu ja metsästys eri muodoissaan

mutta vääjäämättä etenemme kohti lisääntyvää työttömien määrää

siksi kantaisin erityisesti huolta ettei henkilöstöä joudu työvoiman käytön ulkopuolelle tilanteessa jossa suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja talous lähtee nousuun

olisi vältytty monilta niiltä viesteiltä ja paljolta siltä kovalta arvostelulta joka tähän on kohdistunut

toivottavasti nyt valmistelussa oleva toinen osa lähtee siitä että näiden järjestöjen kanssa keskustellaan ja pyritään yhteiseen näkemykseen jolla yhteisymmärrys löytyy

viimeiset tutkimukset tästä kertovat vakavia viestejä

näin tärkeässä asiassa jossa pyritään turvallisuutta parantamaan pitäisi olla yhtenäinen näkemys jolla voidaan sitten myöskin edetä tulevaisuuteen

otan kopin heti ed

hoskosen puheenvuorosta ja perään samaa kuin hänkin että kestävän metsätalouden rahoitus on saatava sellaiseen kuntoon että nuoret metsät tulevat hoidettua jotta meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus hoitaa energiapuun korjuu ja aikaa myöten saada hyvää puuta käytettäväksi puutuoteteollisuuteen metsäteollisuuden tarpeisiin aina vientiin saakka ja samassa yhteydessä vielä peräänkuulutan puurakentamiseen panostamista joka valitettavasti on jäänyt muun rakentamisen jalkoihin

se on tuonut julki että lakiesitys ei ole perusteellisen hyvin valmisteltu mutta on todennut että lainmuutos on välttämätön ja sillä luvan saannin perusteita erityisesti käsiaseiden osalta kiristetään

se ei liity mitenkään ampumaurheiluliittoon vaan yhdistys jonka säännöissä on maininta ammunnan harrastamisesta kilpailusta tai vastaavasta ja joka on sääntönsä hyväksyttänyt aikaisemmin lääninhallituksessa ja nyt sitten aluehallintovirastossa katsotaan ampumaseuraksi

näitä yhdistyksiä on pitkälti toista tuhatta kun otetaan huomioon ampumaseurat reserviläisyhdistykset niin reserviläisliitto kuin reserviupseeriliitto ja sitten myöskin metsästysseurat jotka ovat hyväksyttäneet sääntönsä niidenkin periaatteessa pitäisi koska siellä ammunnan harjoittelu on nyt aika ampumaurheilu on myöskin eräs tärkeä harrastusmuoto

jos se on ollut välillä vähän provokatoristakin se on johtanut kuitenkin hyviin tuloksiin myönteisiin tuloksiin vaikkakin paljon on vielä tehtävä

saimme valtiovarainvaliokuntaan pyynnöstä erittäin hyvät selvitykset missä mennään mitkä ovat kipupisteitä ja mitä on vielä tehtävissä

niin kuin sanoin työtä riittää mutta hallitus on ottanut käydystä keskustelusta kopin ja on

näin on mutta koko eduskuntahan on tästä puhunut ei voida sanoa vain että oppositio vaan myöskin hallituspuolueet ovat olleet tässä asiassa

tämä tuottaa tietenkin erityisesti kilpa ammunnan osalta ongelmia mutta kun meillä on jo lähtökohta että ilma aseella ilmapistoolilla aloitetaan ja pitkälti se on myöskin eräs kilpailumuoto sillä voidaan sitä kautta lähestyä ja tietenkin valvonnan alla voidaan ruutiaseita myöskin käyttää

tänään juuri kuultiin että kuntiin kun saadaan maahanmuuttajia siirtymään se saattaa olla kunnalle edullistakin joskin sitten määrätyissä kunnissa kuten helsingissäkin kuntakorvauksen nostaminen on äärimmäisen tärkeää jotta kunnat pystyvät huolehtimaan niistä velvoitteista jotka maahanmuuttajille kuntalaisuuden perusteella tulevat

se on tietenkin haastava ja vaativa tehtävä ja edellyttää poliisilta hyvää koulutusjärjestelmää mutta kuten jo sanoin meillä on valtava joukko yhdistyksiä joiden parista voidaan useitakin henkilöitä nimetä ampuma asekouluttajaksi joten uskon että tästäkin tehtävästä selviydytään

odotukset ovat hyvät tässä suhteessa ja toivotaan että tämmöinen väärä keskustelu saisi nyt oikeat puitteet jatkossa maahanmuuttoon liittyen

me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa

tietenkin siinä on se että se on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja siinä on myöskin määrätyt ja tiukatkin vaatimukset ja vastuu sitten kun antaa lausuntoja

ampu hanke joka on mainittu mietinnössä ja joka on useiden liittojen periaatteessa kaikkien niiden jotka ammuntaa harrastavat lähtökohta jossa yritetään muodostaa säännöt ja järjestelmä jolla ammunnan harrastajia ohjeistetaan ja koulutetaan turvalliseen aseiden käyttöön tulee olemaan varmasti yksi osa tätä luvan saannin edellytysten luomista

jokainen yksittäinen nuori joka jää kotiin on sieltä yksitellen poimittava saatava jatkokoulutukseen tai työpajatoiminnan kautta pyrittävä saamaan pysyvästi työelämään

ne ovat sellaisia toimenpiteitä joita tarvitaan niin kuin muitakin toimenpiteitä jotka liittyvät muun muassa veikkausvoittovarojen käyttöön tähän sekä liikuntapaikkarakentamiseen jossa myöskin liikuntaa pyritään edistämään ennaltaehkäisyn kannalta tulevan terveydenhuollon kannalta äärimmäisen tärkeää

mäkinen muun muassa missä on valtaosa ammunnan harrastajista ei ole vieläkään pystytty luomaan kunnollisia edellytyksiä ammunnan harjoitteluun

kun me puhumme budjetin rahojen riittävyydestä on samalla paikallaan myöskin katsoa millä tavalla hallinnonaloittain rahoja käytetään

kyllä pääkaupunkiseudun päättäjien pitäisi nyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja löytää sellainen yhteisymmärrys että tänne syntyy kunnollisia sisäampumapaikkoja joita tehdään eri puolille suomea mutta myöskin sitten niin että ulkona tapahtuva ammunta erityisesti metsästysaseella voitaisiin myöskin suorittaa ei vain jossain sipoossa tai joissain muissa paikoissa vaan siten että niitä olisi useita ja sillä tavalla että useimmilla olisi mahdollisuus päästä sinne

tarvitaan pysyvää muutosta

kiinteistömenojen jatkuva kasvu kiinteistöjen jääminen pitkäaikaisesti vaikka ovat tyhjentyneet puolustusvoimien vastuulle nostaa kustannuksia varaosavajeet räjähtävän materiaalin haasteet ja niin edelleen

siihen vaaditaan kaavojen mukaisia ratkaisuja siihen vaaditaan nyt päättäväisyyttä päättäjiltä niin että he antavat rahat koska ei seuroilla ole mahdollisuutta niitä yksin tehdä ja tämmöinen liiketaloudellinen pohja ei varmasti riitä näiden pyörittämiseen

samanaikaisesti kun maakunnissa ampumaradat törmäävät ympäristöhallinnon äärettömän tiukkoihin vaatimuksiin ja asetetaan ratoja käyttökieltoon tässäkin pitäisi nyt löytää sellainen kultainen keskitie

mutta peräänkuulutan kaikilla hallinnonaloilla myöskin samanlaisia toimenpiteitä joita puolustusvoimat on tehnyt oman budjettinsa puitteissa järkeistämään toimintoja ja sitä kautta saatava salaatin kera oy ja saadaan rahoja tärkeimpiin toimintoihin

olen ollut muun muassa virttaankankaalla jossa omaa hyppyä perus oli missä oma perusseurani on pitänyt ampumarataa pohjavedenottoalueella

viiden vuoden aherruksen jälkeen luvat heltisivät mutta se oli äärimmäisen kovaa työtä ja siinä kunta onneksi tuli mukaan

euroopan keskuspankin mukaantulo itsenäisellä päätöksellä tähän tukemaan euroopan unionin maiden yhteistä vakaussopimusta on merkittävä askel

siis tätä peräänkuulutan

hyviä edellytyksiä ampumaradoille kuntien on tultava mukaan ja valtion on sitten eri tavoin sen omien kanavien kautta opetusministeriön veikkausvoittovaroja suuntaamalla tähän toimintaan luotava edellytykset

oikeastaan aloittaisin samasta mihin juuri päädyttiin tuossa että on äärimmäisen tärkeää että suomen eduskunta antaa lähes yksimielisen tuen sille ratkaisulle jota olemme nyt täällä tekemässä

se on vastuunkantoa ja se varmasti tukee yhteisiä tavoitteita

on käsittämätöntä että nyt kaiken tämän jälkeen sosialidemokraatit edelleenkin vaativat monenlaista asiaa jotka on sisällytetty vakaussopimukseen ja joista pääministeri ja valtiovarainministeri ovat selkeästi todenneet että yhteisesti ne halutaan saada aikaan

se on kansalaisille tärkeä mutta äärimmäisen tärkeä nimenomaan sille suomalaiselle joukolle joka afganistanissa tekee erittäin vaativaa kriisinhallintatyötä

näinhän ei tule tapahtumaan vaan ensi viikolla todennäköisesti äänestetään ja samanaikaisesti on katsottava että se asetus joka nyt tullaan antamaan on läpikäyty perusteellisesti niin että se luo edellytykset sellaiselle toiminnalle jotta ympäri suomen on yhtenäiset menettelytavat

se on tehtävä tässä ja nyt

kun olosuhteita katseli ilmasta käsin palatessamme tuolta hallinto ja turvallisuusjaoston matkalta kun sattui olemaan kirkas sää afganistanin yllä niin ajattelin että ei tuolla ole mikään herkku olla paikassa missä sitten milloin tahansa voi kohdata luodin taikka miinan taikka jonkun muun

oli vain huonoja vaihtoehtoja joista parempi valittiin

ja vaikka sanoin että talonpoikaisjärkeä tarvitaan tarkoitan sitä että jokaista pilkkua ei katsota niin tarkoin että se ei mahdollista juuri minkään näköistä tulkintaa